arvoisa puhemies

luontopalveluiden rahoituksesta kävimme jo tässä nopeatempoisessa keskustelussa keskustelua

tuossa nopeatempoisessa keskustelussa asiat varsin hyvin nousivat esille ja itse toin siinä sen yhden ongelman mikä minulle useammassa viestissä on tullut

arvoisa puhemies

haluan alleviivata sitä tässä edelleen

kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa hallituksen neuvottelijoille sekä eun sisällä että ykn puitteissa

varmasti entinen poliisiministeri nykyinen valiokunnan puheenjohtaja edustaja holmlund voisi tähän hieman vielä selkeytystä antaa minkälaisissa tilanteissa asiantuntijakuulemisessa on esille nostettu näitä ongelmia jotka voisivat olla sellaisia että tulisi riitaa siitä onko tuo liikenne ollut ammattimaista

mutta itse asiaan

eli aika monena vuonna tilanne on ollut se että luontopalveluiden määrärahoja ollaan oltu leikkaamassa ja sen jälkeen eduskunnassa on niitä ympäristövaliokunnan esityksen pohjalta nostettu

arvoisa puhemies

tänään meillä on ilo saada käsittelyyn kaksi isoa ja odotettua asiaa asiaa jotka on ennenkin luvattu mutta sillä erolla että tällä kertaa nuo asiat myös hoidetaan loppuun asti

poliittinen sopimus joka kattaa kaikki teollisuus ja kehitysmaat sekä antaa selvät puitteet oikeudellisen sopimuksen loppuun saattamiselle on edellytys tulevaisuuden tehokkaalle ilmastopolitiikalle

arvoisa puhemies

eli meillä on näitä ihmisiä jotka hoitavat omaa läheistään tulevat varsin pienellä toimeen ja ovat myös hyvin säästäväisiä ja jättävät silloin käyttämättä näitä vapaapäiviä mitä myös tässä esityksessä nyt ollaan lisäämässä

nyt toivon että tämäntyyppiseltä veivaamiselta

arvoisa puhemies

mutta asia jonka haluan vielä tähän keskusteluun ja toivon että ministeri hivenen sitä avaisi on tämä nettiäänestys

jos haluamme ja kun me haluamme näitä kansallispuistoja käytännössä yksimielisesti perustaa niin silloin meidän pitää huolehtia siitä että luontopalveluille löytyy myös riittävästi rahoitusta

jos on vaikkapa sitten sen tyyppinen tilanne että on sisävesilaiva jonka kyydissä on muutama kymmenen ihmistä ja ne jätetään sieltä pois tietysti sillä matkalla tuo on ammattimaista liikennettä mutta onko se siinä vaiheessa kun tämä laiva tai vene ajetaan kotisatamaan vielä ammattimaisessa liikenteessä se ei minulle ihan tässä selvinnyt

olen huolissani kouluterveydenhuollosta

ymmärrän sen että on ihmisiä jotka haluavat pitää äänestyksen arvokkaana mennä tumma puku päällä äänestämään mutta jos me haluamme ja niin kuin me haluamme että äänestysaktiivisuus nousee niin meidän pitää tuoda äänestäminen entistä helpommaksi

kun kyse on näin aikaisesta vaiheesta voi käytännössä olla vaikea arvioida onko teossa kyse ylipäätään rikoksen valmistelusta ja jos on minkä rikoksen valmistelusta

siinä tapauksessa neuvotteluiden jatkon tulee olla selvä jotta kansainvälinen ilmastopolitiikka ei pian jää tyhjän päälle

ja tästä esityksestä sinänsä iso kiitos mutta tärkeintä olisi se että nämä vapaapäivät olisivat tosiasiallisia kaikille että se ei saisi ainakaan jäädä siitä kiinni ettei olisi varaa pitää

on tärkeää että ennalta ehkäisevä työ toimii mutta tärkeää on myös että huostaanotto viimesijaisena keinona toimii

silloin hyväksyttiin tässä salissa lausuma jossa eduskunta edellytti hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ja kielikoulutuksen laajentamiseksi

kansallispuistojen vaikutukset nimittäin ovat myös taloudellisesti erittäin merkittäviä eli en ymmärrä sellaista kritiikkiä että näihin tuhlattaisiin suomalaisten rahaa

meillä tältä kesältä oli surullinen tapahtuma joka sai paljon julkisuutta ja jossa huostaanotto ei toiminut ja tätä tapausta on nyt käyty läpi

silloin internetissä tapahtuva sähköinen äänestäminen katumusnapilla on yksi keino mutta myös se että viemme äänestyspaikat oppilaitoksiin marketteihin vaikkapa kirjastoautoihin jotka kiertävät elävää maaseutua

mutta myös pitäisi kannustaa siihen että jokainen niitä käyttäisi sillä se on omaishoitajan omankin jaksamisen kannalta äärimmäisen tärkeää

jos me suojelemme luontoa ja teemme kansallispuistoja se on jo iso teko tuleville sukupolville mutta pitää myös muistaa se että kansallispuistojen vaikutukset paikallistalouteen ovat merkittäviä

terveystarkastuksia ei toteuteta suositusten mukaisessa laajuudessa ja myös erot kunnissa asuinpaikan mukaan ovat varsin merkittäviä

arvoisa puhemies

mielenkiintoista valiokunnan mietintöä kun luki oli myös se että esille nousee se että pahoinpitelyä voi valmistella mutta törkeää pahoinpitelyä ei voi valmistella eli tämä on tietysti näyttökysymyksiä ja myös sitten säätelykysymyksiä joita on minunkin mielestäni syytä ihan niin kuin edustaja pelkonen toi esille seurata miten tämä lainsäädäntö toimii ja olla sitten valmis tekemään korjauksia ja tarkennuksia jos niihin tarvetta ilmenee

kysyisin ministeriltä

arvostettu puhemies

onko sen tapauksen valitettavan surullisen tapauksen joka ei enää lasta takaisin tuo johdosta tehty muutoksia nyt näihin käytänteisiin että lapsi ja perhe saisivat apua silloin kun viimesijaisena keinona huostaanotto on toimeen laitettava

maailman poliittinen tilanne on muuttunut nopeasti

ja kyllä oma koti on tietysti meille kaikille varmasti se rakkain paikka missä mielellämme asumme niin pitkään kuin suinkin on mahdollista

sivistysvaliokunta tarttui tähän haasteeseen heti ja työurakkamme alkajaisiksi muun muassa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyä koskevan laajan oman asiamme yhteydessä teimme opetusministeriölle ja sosiaali ja terveysministeriölle lausunnon jossa oli kaiken kaikkiaan yksitoista nuorten pahoinvointiin taikka nuorten osallistumisen tukemiseen liittyvää toimenpide esitystä

ääri islamilainen isil on järkyttänyt maailmaa ja sen solut hakeutuvat nyt jo pohjoiseen afrikkaan

kouluterveydenhuolto on kuitenkin mielestäni erittäin keskeinen osa lasten ja nuorten perusterveydenhuoltoa ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyä

ei voi olla niin että meillä kymmenen vuotta vanhat kiinteistöt ovat peruskorjaustarpeessa ja tällaisia hakemuksia nyt koko ajan suomesta tulee

ollaanko tähän epäkohtaan nyt aidosti tarttumassa ja korjaamassa muun muassa tätä eroa joka lasten välillä asuinpaikankin mukaan on

arvoisa puhemies

se kertoo siitä että näistä omaisuusmassoista ei pidetä riittävän hyvää huolta läpi niiden elinkaaren

kysyisin ministereiltä millä tavalla tämä on ollut kansainvälisissä pöydissä keskustelussa

ja kun näitä kävijämääriä vielä hivenen katsoo niin on helppo todeta että kansallispuistoista on tullut meidän suomalaisten aivan yhteistä kansallisomaisuutta josta haluamme nauttia ja josta pääsemme nauttimaan

myös edustaja pelkonen toi hyvin esille lasten seksuaalirikokset jotka minun mielestäni ovat myös sen tyyppisiä että ne voidaan hyvin pitää tämän tyyppisen rikoskokonaisuuden sisällä

yksi niistä koski nimenomaan tätä maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen lisäämistä ja suomi tai ruotsi toisena kielenä opetusta

silloin itse nostin eduskunnan kyselytunnilla asian esille ja puolustusministerinä tällöin toiminut ministeri häkämies puuttui asiaan ja tilannetta selvitettiin

haluan että näistä naisista ja miehistä heidän lapsista ja perheistä pidätte huolta jotka ovat muualla maailmalla vaativissa tehtävissä sekä heidän lapsistaan ja perheistään pidetään huolta

voiko siinä olla tämän tyyppinen kehitys sitten taustalla että kun tuo oma alkometri on veneessä niin sillä voidaan varmistaa ei ole pelkoa enää jäädä kiinni kun on tieto että on alle promillen humalassa

on helppo yhtyä tähän hallituksen esitykseen jossa esitetään perusopetuksen valmistavan opetuksen laajentamista puolesta vuodesta vuoteen niin kuin itse asiassa monessa kunnassa jo tällä hetkellä tehdäänkin

ja yhdyn siihen että nämä vaikutusarvioinnit ovat kaikessa lainsäädännössä kyllä äärimmäisen tärkeitä

silloin tuli esille että puolustusvoimien näkökulmasta eivät nämä telemastot tai puolustusvoimien läheisyys olleet sellaisia syitä että olisi pitänyt puuttua näihin maakauppoihin

siitä eivät vielä välttämättä kaikki ole tässä salissa niin varmoja yhtenäisyydestä siinä vieressä olevan edustajatoverin kanssa

arvoisa puhemies

ne eivät ole tämän hallituksen ongelma vaan ne ovat olleet ongelmia jo pidemmän aikaa mitä erilaisimmissa lainsäädäntötöissä

arvoisa puhemies

minun mielestäni tässä keskustelussa hivenen nyt tehdään sellaisia uhkakuvia jotka eivät ole ainakaan toteen näytettävissä

ja esimerkiksi sipoonkorven vaikutukset tämän alueen talouteen ovat merkittäviä mutta eivät kuitenkaan sellaisia kuin näillä alueilla missä sitten on vielä runsaasti enempi panostuksia tuohon matkailuun

olen edustaja zyskowiczin puheen kanssa samaa mieltä

ministeri cronbergin asettama työryhmä jätti viime viikolla raporttinsa liittyen nuorten ja erityisesti nuorten miesten kasvavaan työttömyyteen ja sitä kautta syrjäytymiseen joka tälläkin viikolla täällä keskusteluissa on kyllä pahan kerran unohdettu

eli ne pitäisi aina pystyä tekemään mahdollisimman hyvin niin että etukäteen olisi tiedossa mitä vaikutusta milläkin päätöksellä on

itse koen niin että miksi passirekisterin käyttöä vakavimpien rikosten selvittelyssä ei voisi käyttää

vastavuoroisuusperiaatteesta olen samaa mieltä ja siinä pitää toki jatkaa toimenpiteitä mutta rahanpesuun rikollisuuteen pitää puuttua muilla keinoilla kuin esimerkiksi tällä lakialoitteella

kyllä minun mielestäni tällaisissa tilanteissa jos vaikkapa itse olisi uhrina taikka puoliso olisi uhrina taikka lapsi olisi uhrina taikka ihan kuka tahansa tuntuisi erikoiselta että jos sieltä rekisteristä löytyisi ratkaisun avain raiskaukseen murhaan tai johonkin muuhun rikokseen sitä ei voitaisi käyttää

mutta erittäin merkittävää tässä asiassa on minun mielestäni se että tulemme huolehtimaan myös tulevaisuudessa siitä että maahanmuuttajaopetusta antavilla opettajilla olisi tähän työhön riittävät taidot

väite että mitään ei olisi tehty on kyllä varsin kova siitä hallituksesta joka keskustan ja kokoomuksen johdolla tätä maata luotsasi edellisen laman aikaan

tuossa raportissa kiinnitettiin huomiota myös koulupudokkaisiin ja siihen että yhteistyötä eri yhteiskunnan toimijoiden välillä tulisi tiivistää jo peruskouluaikana

tampereen liikkuva poliisi meillä aika pitkälti tämä vesillä tapahtuva valvonta on liikkuvan poliisin varassa tampere liikkuva poliisi

arvoisa puhemies

me muistamme sen mitä tapahtui suomen taloudelle mutta me myös muistamme sen millä tavalla elvytys suomessa aloitettiin ensimmäisten joukossa ja miten pystyttiin pitämään kuitenkin työttömyys edes jollain tavalla siedettävissä rajoissa

erään

laukkanen otti esille tuon ulkopuolisen valvonnan jota nyt on ylen hallinnon uudistamisen yhteydessä esille nostettu sen tarpeellisuuden tai tarpeettomuuden

aivan lopuksi toivon että eduskuntakäsittelyssä eduskunta tekee sellaisen kirjauksen mietintöönsä että ryhdymme seuraamaan tämän metsästyksen toimivuutta teijon kansallispuistossa millä tavalla tämä keskusteluyhteys neuvottelut toimivat metsähallituksen ja metsästysseurojen välillä ja tuleeko siinä sellaisia tilanteita että laki ei toimi sillä tavalla mitä lainsäätäjänä olemme halunneet

on hyvä että autoveroa seurataan miten se vaikuttaa meidän autokannan uusiutumiseen

ja kunnille tulisi myös velvollisuus ja tai tulee myös velvollisuus järjestää omaishoitajalle tarvittaessa valmennusta koulutusta sekä hyvinvointi ja terveystarkastuksia

laukkanen kävi läpi näitä ohjelmakokonaisuuksia jotka varmasti kuuluvat siihen ytimeen julkisen palvelun ytimeen niin kuin hän kuvasi ja ne varmasti ovat ihan selkeät ja niistä vallitsee aika laajakin yhteisymmärrys

tämä asia nousi sivistysvaliokunnassa asiantuntijakuulemisissa esille ja se on nyt syytä myös tässä keskustelussa alleviivata jotta opettajilla on tulevaisuudessa oikeat taidot ja mahdollisuudet tuota opetusta antaa

mutta niin kuin edustaja mäkelä tuossa totesi niin en itse muista nyt viiden vuoden ajalta että koskaan olisi näin paljon pystytty poistamaan näitä lausumia jotka siis käytännössä tarkoittavat sitä onko asia hoidettu onko asia viety maaliin onko se tehty kuntoon

nyt tuoreimmat tilastot kuitenkin helmikuulta kertovat edelleen sitä että vaikka autojen myyntimäärät ovat nousseet ja erityisesti pakettiautojen myynnit ovat nousseet niin siitä huolimatta autokantamme on kääntynyt jälleen vanhenevalle uralle

ainakin tämä viimeinen tapaus olisi tällä lainsäädännöllä pystytty estämään ja jos yhdenkin pystymme estämään silloin näin pitää toimia ja haluan kiittää että tämä esitys nyt on tullut joka lähtee eu direktiivistä ja nyt tulee meille tänne käsittelyyn

arvoisa puhemies

käsittelyssämme on kuuden puolueen hallituksen yksimielinen esitys joka on eduskunnan käsittelyssä ja tässä on kyse siis ainoastaan tietoasioista suomen ja israelin välillä niin kuin näistä meidänkin puolustusvaliokunnassa käsittelyssä olleista asiakirjoistamme ilmenee

arvoisa puhemies

meillä on varsin pienet nämä omaishoidon tuet ja niistä pienistä rahoista kun sitten näitä maksuja pois kertyy niin monet jättävät niitä säästäväisinä ihmisinä käyttämättä ja se ei ole hoidettavan etu mutta ei se ole myöskään tämän hoitajan omaishoitajan etu

mutta toinen tänään esillä oleva asia on tämä luokkakokojen pienentämiskysymys

mutta sitten toinen kysymys on varmasti se kun mediakenttä uudistuu varsin kovaa vauhtia ja yleisradiokin on mennyt mukaan voisi sanoa jopa aggressiivisesti näihin uusiin toimintoihin niin kuin varmasti pitääkin eli on vienyt toimintojaan internetiin on luonut uusia palveluita sille puolelle

haluan vielä arvoisa puhemies aivan lopuksi kiinnittää huomiota myös siihen että tällaisissakin tapauksissa erittäin tärkeää on huolehtia sen rikoksen kohteen kää kupeenne

sen takia mielestäni on erittäin tarpeellista että näitä uudistuksia tehdään nimenomaan päästöjen näkökulmasta niin että saamme uusia autoja vähäpäästöisempiä autoja lisää liikenteeseen ja siinä tämä esitys on pieni parannus jälleen

nyt ensimmäistä kertaa olemme ohjaamassa ikäryhmien pienentymisestä säästyvät opetusrahat takaisin lyhentämättöminä opetukseen ja sen laadun parantamiseen

eli tämä on syytä minun mielestäni ympäristövaliokunnan käsittelyssä huolella läpikäydä ja papereihin kirjata ja voin jo tässä luvata että sen eteen tulen tekemään työtä

muun muassa viime kaudella kun edustaja tolppanen viittasi nuoriin ja työllisyyteen tehtiin merkittävästi työllisyyspolitiikkaa mutta lisättiin myös toisen asteen aloituspaikkoja

viranomaisten yhteistyö ei kuitenkaan toiminut eikä väkivallan merkkejä tunnistettu ja lasta itseään ei kuultu tarpeeksi ja tiedonkulku vielä ontui

olemme tällä rahalla jo saaneet tällä hallituskaudella käyntiin tuhansia kerhoja suomalaisissa kouluissa tavoitteenamme se että jokaisella koululaisella olisi tulevaisuudessa oikeus yhteen ilmaiseen kerhoon

israelilla on muihin maihin poiketen hieman erilainen tapa että he eivät tee laajoja sopimuksia näistä tiedonvaihdoista vaan he ovat halunneet tehdä ratkaisun niin että heillä on ainoastaan tähän puolustusmateriaaliin liittyvät sopimukset ja muilta aloilta tehdään sitten omat sopimukset

auttamisesta hoitamisesta mitä se sitten on sen tapauksen selvittyä

tässä keskustelussa on esille noussut myös se että meillä on edelleen alueellisia eroja kuntien välillä eroja siinä miten omaishoitoa käytetään

peruskouluun panostettiin enemmän kuin koskaan tai itse asiassa tänä vuonna taitaa olla panostus vielä suurempi kuin sosialidemokraattien kanssa tätä maata johdamme

tämän toiminnan tarkasteluun varmasti tarvitaan sitten jonkinlainen elin mitä nyt tässä hallinnon uudistamisessa on esille nostettu esimerkiksi sen tarkasteluun onko oikein että yleisradio tarjoaa ilmaiseksi näitä uutispalveluita rautatieasemilla taikka toreilla ja turuilla oleviin mainostauluihin

mutta kuitenkin toivon että maamme hallitus seuraa kevään aikana tulevien autoverouudistusten vaikutusta nimenomaan siihen millä tavalla ne tulevat vaikuttamaan meidän autokannan vanhenemiseen taikka nuortumiseen

aika usein meillä suomessa tuppaa jäädä tässäkin salissa niin että monet keskustelevat siitä kuinka kannetaan huolta että vangeilla olisi hyvät olot vankilassa

arvoisa puhemies

nämä indeksijäädytykset ja nämä leikkaukset joita puheenjohtaja edustaja vahasalo esitteli ovat juustohöyläleikkauksia ja olisi mielenkiintoista sivistysvaliokunnan puheenjohtajalta kuulla tuliko asiantuntijakuulemisessa esille sitä olisiko tällaisia säästöjä ollut mahdollista löytää myös rakenteita uudistamalla etsimällä uusia tapoja toimia eikä tällä tasaisella juustohöylällä joka aiheuttaa erittäin isoja ongelmia monessa kohtaa

kyllä tavoitteen tietysti pitäisi olla se että asuinpaikasta riippumatta omaishoito olisi samoilla kriteereillä samoilla periaatteilla kaikkien käytettävissä

siitä olen samaa mieltä että paras hankkeessa oli kyllä paljon huonojakin asioita mutta kyllä se tavoite oli loppuperin hyvä vahvemmat peruskunnat sellaiset peruskunnat jotka pystyvät vastaamaan lähipalveluista ja peruspalveluista myös tulevaisuudessa

tämä asia sivuaa tietyllä tavalla tätäkin surullista tapahtumaa

näin tietysti pitää ollakin vähintäänkin inhimilliset mutta aika vähälle keskustelulle usein jää siitä rikoksen uhrista ja hänen tilanteestaan huolen kantaminen

olemme tehneet myös hankerahoituksen turvin merkittäviä toimia tuki ja erityisopetuksen kehittämiseksi ja tänään nyt sitten on seuraavan ryhtiliikkeen paikka kun olemme ohjaamassa rahaa suurimpaan haasteeseen eli opetusryhmien pienentämiseen

nyt tilastot näyttävät siltä että meillä todennäköisesti tulee käymään niin että autokanta kääntyy näistä uudistuksista huolimatta jälleen vanhenevalle uralle ja se on kaikista näkökulmista huonoin vaihtoehto

lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lapsen tai hänen perheensä kanssa työskentelevän lastensuojelun työntekijän velvollisuutta tavata lasta henkilökohtaisesti ehdotetaan siis selkeytettäväksi nykyisestä lainsäädännöstä

se poikkeaa muiden maiden käytänteistä ja ehkä tässä jännitteessä jota tähänkin saliin on muotoutunut on osasyy siihen että israel tällä tavalla toimii eri tavalla kuin toiset valtiot

se on hyvä ja toimiva malli hoitaa läheisiä ja muitakin hoidon tarvitsevia kunhan se tapahtuu niin että se ei ole pakko mikä tässä myös on hyvin keskustelussa esille tullut

onko siinä syynä se että ihmisillä on omia henkilökohtaisia alkometrejä ja voidaan varmistaa se tilanne että ollaan vielä lain sallimissa puitteissa

arvoisat puhemiehet

se on sellainen paikka mitä varmasti pitää pohtia silloin kun halutaan keskustella julkisen palvelun ydintehtävistä

tämä esitys joka on käsittelyssä koskee siis lakia ihmisen elimien kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

tällaisissa rikoksissa kun paljastuu että jotakin ihmistä kohtaan on suunniteltu kidnappausta murhaa tai jotain muuta rikosta kyllä tuo uhrikin erityistä tukea tarvitsee

arvoisa puhemies

siihen aikaan kun tällaista mahdollisuutta ei ollut toki pelko oli huomattavasti suurempi tarttua tuohon veneen rattiin taikka autonkin rattiin

itse pidän tätä esitystä sen takia hyvänä että suomalaisten yritysten mahdollisuudet tulla mukaan näihin hankkeisiin ovat yhtenevät muiden maiden kanssa

lapsen asiakassuunnitelmaan tulisi jatkossa kirjata kuinka usein tapaamiset toteutettaisiin

olen mielipiteeni sanonut ja aika tulee näyttämään onko tämä kunnissa selkeä ja hyvä ymmärtävätkö ihmiset tämän ja osaavatko tehdä oikeanlaisia ratkaisuja

nyt siis laajennetaan tätä lainsäädäntöä koskemaan lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustojen selvittämistä rikosrekisteritietojen ja sakkorekisteritietojen avulla

positiivista tässä on se että panostuksia nuorisotakuuseen tulee lisää ja erityisen iso huoli täytyy olla siitä että lukion rahoitusta joka on jo nyt jälkeen jäänyt leikataan edelleen